mitä sitten tulee hallituksen päätöksentekoon niin kuten me kaikki tiedämme tässä on lukuisia isompia ja pienempiä yksityiskohtia joita pitää valmistella ja joista pitää päättää jotta asioissa päästään eteenpäin ja hallitus on todellakin näiden asioiden äärellä kovasti muun muassa tässä ja ensi kuussa

ajanpuutteen vuoksi en nyt mene niihin

kun pankit ovat luotottaneet kreikkaa saaneet siitä korkoa joka jälkeenpäin arvioiden on ollut liian matala niin ne ovat tehneet sitä oman taloudellisen toimintansa tarkoituksessa voittoa tehdäkseen ja kun nyt sitten tappiot uhkaavat niin on ihan selvää että kaikki nämä tappiot kuuluisivat näiden velkojien maksettavaksi

arvoisa herra puhemies

ja nimenomaan talousrikollisuudessa se on ihan selvä että se lompakko on sen talouskonnan herkin paikka ja siihen tarvitaan valtuuksia että päästään kiinni ja saadaan rikoksella saatu omaisuus ja hyöty löydettyä ja takaisin perittyä

ei ole mitään syytä liian tiukoilla yksityisyyden suojan tulkinnoilla ja tietosuojan tulkinnoilla antaa rikollisille ennestäänkin lisää etumatkaa

yhteiskuntaa pitää rakentaa ei repiä

okei tiedän että selvittelykeskus ei ole se joka harjoittaa yksityistä rikostorjuntaa oli sitten kyse talousrikoskonnista tai sosiaaliturvan väärinkäytöksistä tai yleensä pimeistä palkoista ja niin edelleen

kokoomus on todellakin sitä mieltä että se on riittävää että meitä verottaa valtio ja meitä verottaa kunta ja ei tarvita kolmatta verottajatahoa eli maakuntaa tämän lisäksi meitä verottamaan

annetaan suomen poliisille kaikki ne oikeudet jotka normaalissa oikeusvaltiossa voidaan antaa kun puhutaan rikosten selvittämisestä ja ihmisten turvallisuuden vahvistamisesta

aivan erinomainen mutta samalla välttämätön päätös perustuslakivaliokunnalta eli päätös siitä että se otti tämän apulaisoikeuskansleri puumalaisen kannan tässä suvivirsiasiassa ja koulujen uskonnollisten tilaisuuksien asiassa omaan käsittelyynsä uuteen käsittelyyn ja päätti käytännössä että suvivirsi edelleenkin sopii hyvin suomalaisten koulujen kevätjuhliin ja että kouluissa voidaan järjestää uskonnollisia tilaisuuksia esimerkiksi uskonnollisia aamunavauksia ruokarukouksia ja joulukirkkotilaisuuksia

edelleen edustaja arhinmäki ei ymmärtänyt ja muistan että edustaja anneli kiljunen joskus aikaisemmin ei ymmärtänyt miten työajan pidentäminen lisää työpaikkoja

nyt kun on se aika jolloin katsotaan onko tälle kaivokselle olemassa edellytyksiä kannattavalle toiminnalle jolloin siitä voisivat kiinnostua erilaiset tahot niin ei tänä päivänä ole varmaan järkevää antaa kuolemantuomiota kaivokselle

mutta kun tässä on kyse siitä että pyritään erilaisia ilmiöitä tarkastelemaan ja saamaan riittävästi tietoa jotta voidaan sitten asianmukaisesti torjua niin vähän kornilta suoraan sanoen tuntuu kun aivan erityisesti korostetaan että älkää nyt olko huolissanne ei sosiaaliturvan väärinkäytöksiin näillä päästä käsiksi

eli koko soppa olkoon velallisen eli kreikan ja velkojien välinen ongelma

no se lisää siten että jos työaikaa pidennetään ilman että palkkaa nostetaan niin se yrityksen valmistama tuote tai palvelu tulee jonkin verran halvemmaksi

näemme siinä sen riskin että jos tulee kolmas verottajaporras niin siinä on suuri uhka siitä että kokonaisveroaste sen vuoksi tulee kiristymään

siitä olen tyytyväinen että sekä perussuomalaiset että keskusta ovat varjobudjeteissaan tukeneet yrittämisen ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja tätä kautta tukeneet kokoomuksen linjauksia

miksi sitten suomikin on mukana tekemässä tukipaketteja ottamassa suomalaisten veronmaksajien vastuulle sellaisia vastuita jotka itse asiassa eivät meille kuuluisi

niin kuin täällä on todettu katsotaan tässä jonkun aikaa onko kaivoksella edellytykset kannattavaan toimintaan

ja silloin se yritys saa sitä jonkin verran paremmin kaupaksi ja silloin siihen yritykseen tulee enemmän ja uusia tilauksia ja silloin siihen yritykseen syntyy uusia työpaikkoja

vaikka aikaa on kulunut haluan kiinnittää huomiota siihen että yleensäkin viranomaisten välistä tiedonkulkua rikosten torjumiseksi väärinkäytösten torjumiseksi pitäisi lisätä eikä rajata ja vähentää

jos tällainen henkilö ei vapaaehtoisesti poistu suomesta vaan jää tänne niin hänet palkitaan tästä niskoittelusta sillä että hänelle annetaan tilapäinen oleskelulupa ja kahden tilapäisen oleskeluluvan jälkeen kahden vuoden jälkeen hän saa pysyvän oleskeluluvan

kaiken taloudellisen hyvinvoinnin perusta on työnteko ja yrittäjyys

kreikkalaiset ovat varmasti mukavia ihmisiä mutta puhe tässä yhteydessä solidaarisuudesta kuten saksassa ja ranskassa esimerkiksi on puhuttu on mielestäni harhaanjohtavaa

kyllä veronmaksajana otti päähän kun katsoin televisiosta muutama ilta sitten ohjelmaa missä kerrottiin miten virolaiset tänne ehkä muutamaksi kuukaudeksi töihin tulleet henkilöt ovat jääneet suomessa toimeentulotuen asiakkaiksi

itse olen sitä mieltä että itse asiassa terveille ja työkykyisille ihmisille ei pitäisi maksaa sosiaaliturvaa kotiin vaan aina pitäisi tarjota ja edellyttää jotain merkityksellistä tekemistä jota kutsutaan tänä päivänä kai kuntouttavaksi työtoiminnaksi

nyt hallitus on eduskunnalle esittänyt tietysti että tämä porsaanreikä korjataan ja jos ihminen on laittomasti suomessa niin häntä ei palkita siitä oleskeluluvalla

käyttämällä nämäkin miljoonat eurot tällaisen ihmisoikeuskeskuksen ja sen teoriaherrojen palkkojen sijaan oikeuslaitoksen voimavarojen vahvistamiseen tässä ja nyt tehtäisiin paljon suurempi palvelus ihmisoikeuksien toteutumiselle suomessa ja ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien poistamiseksi kuin mitä tällä ehdotuksella tehdään

toimeentulotukiviranomaiset helsingin sosiaaliviraston asianomainen johtaja palviainenhan sanoi suoraan että ei heillä ole mitään mahdollisuutta selvittää asuvatko ne henkilöt oikeasti todellakin suomessa vai asuvatko jo virossa

tämäkin lakiesitys taitaa olla tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa ja ilmeisesti työasiainvaliokunnassa ja varsinaisesti käsittelyssä hallintovaliokunnassa

toivon että eduskunta nopeasti käsittelisi tämän esityksen johon myös liittyy vapaaehtoisen paluun tukeminen taloudellisesti jotta ainakaan tästä ei aiheutuisi aiheettomia oleskelulupia suomessa siis ei annettaisi laittomasti maassa oleville palkintona niskoittelusta oleskelulupaa suomeen

oletteko tämän vastikkeellisen sosiaaliturvan kannalla

sitten haastateltiin poliisia ja sitten haastateltiin maahanmuuttoviranomaisia ja selväksi tuli että jos eu kansalainen toistuvasti suomessa turvautuu meidän sosiaaliturvaan niin se on peruste käännyttää hänet maasta

haluan tässä yhteydessä kiittää valiokunnan varapuheenjohtaja outi mäkelää ja kansanedustaja kimmo sasi ja joiden tiedän olleen sasia ja myös kansanedustaja urpalaista joiden tiedän olleen aktiivisia valiokunnassa sen puolesta että tämä apulaisoikeuskanslerin omituinen tulkintaratkaisu otettiin uudelleen harkintaan ja voi sanoa oikaistiin perustuslakivaliokunnassa

mitä tulee tähän koulutuskeskusteluun niin eihän siitä nyt päästä mihinkään että te olette arvostelleet täällä jatkuvasti näitä säästöjä ja leikkauksia ja kun te teette oman varjobudjetin niin sieltä ne korjaukset kuitenkin puuttuvat

olemme olleet valmiita osallistumaan hallitukset olemme olleet valmiita osallistumaan näihin tukipaketteihin on suomalaisten oman edun ajaminen ja varjeleminen

se että ihmiset eivät saa tuomioistuinlaitoksessa oikeutta kohtuullisen ajan kuluessa ja se että esitutkintaprosessit ja syyteharkinnat kestävät vuosia on todellinen ihmisoikeusongelma suomessa

ajatus siis kulkee siten että jos kreikka tai jokin muu euromaa menisi hallitsemattomasti maksukyvyttömäksi siitä seuraisi lähinnä pankkijärjestelmän kautta sellainen yleiseurooppalainen taloudellinen kriisi että siitä kärsisi myös suomi suomen talous suomen työllisyys suomen valtio ja kuntien verotulot viime kädessä suomalaiset ihmiset

samalla kun meidän politiikan pitää olla inhimillistä ja meidän politiikan pitää olla humaania ja meidän pitää auttaa vainottuja ja sodan jaloissa olevia niin me emme voi ajatella niin että suomi olisi täysin irrallaan niistä politiikoista joita muut maat euroopassa pohjoismaat ja muut tekevät

mutta sitten siinä ohjelmassa kävi täysin selväksi että eivät sosiaaliviranomaiset voi tehdä mitään koska he eivät saa ilmoittaa ulkomaalaisviranomaisille ja poliisille että täällä on tämmöisiä asiakkaita

en puheenvuorossani riittävästi korostanut että me emme todellakaan päätä palkoistamme vaan siitä päättää ulkopuolinen riippumaton palkkiotoimikunta

varmasti tosiaan niin kuin edustaja mäkipää tuossa sanoi valiokunta sitten tarkastelee lisää näitä erilaisia näkökulmia

oli yllättävää että valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojanen arvosteli sitä että perustuslakivaliokunta otti tämän asian käsittelyyn

kun edustaja pekkarinen kannattaa ydinvoimaa ja sanoo että uusiutuvat eivät vain yksinkertaisesti riitä niin minä ainakin uskon siihen koska tiedän että edustaja pekkarinen jos kuka on kotimaisten uusiutuvien energialähteiden lämmin ystävä

mutta se että meillä eduskunnan yhteydessä ei toimi ihmisoikeuskeskusta jossa muutama ihmisoikeusprofeetta voi viisastella ja teoretisoida ihmisoikeuksilla ja antaa erilaisia lausuntoja sieltä norsunluutorneistaan ei minun mielestäni ole mikään ihmisoikeusongelma suomessa

pietari jääskeläisen kysymykseen on sanottava että en tiedä nyt tässä vaiheessa teidän kysymykseenne vastausta että onko tässä niin kuin joku sellainen että kierrettäisiin tätä

eivätkä poliisi ja ulkomaalaisviranomaiset voi tehdä mitään koska niillä ei ole oikeutta saada tietoa siitä että täällä on tällaisia pysyvästi käytännössä toimeentulotuen piirissä olevia muiden eu maiden kansalaisia joiden sosiaaliturvasta huolehtiminen kuuluisi tietysti heidän asianomaisille mailleen

kallis sanoi että voimme kuitenkin lähettää viestiä palkkiotoimikunnalle niin itse olen puhunut palkkiotoimikunnan yhdelle jäsenelle kolmesta että minun mielestäni on tärkeää että kansanedustajien palkkoja ei koroteta jotta meillä on kanttia vaatia muilta pidättyvyyttä ja vaatia myös tarpeellisia julkisten menojen säästämisiä

ei ole edustaja hassi irvokasta ajatella että jos suomi olisi ainoa maa euroopassa jossa perheenyhdistämistä kaikin tavoin sallittaisiin kannustettaisiin ja tuettaisiin tai jos muuten meidän vetovoimatekijät olisivat selvästi vahvempia kuin vaikkapa ruotsin tanskan saksan itävallan norjan ja niin edelleen niin silloin nämä määrät ihmisiä tulisivat tänne sellaiset määrät edustaja hassi että mikään kotouttamispolitiikka ei riittäisi tekemään kotouttamisesta onnistunutta

toiseksi herra puhemies jos me tämän venäjä ulottuvuuden takia torjuisimme tämän hankkeen niin se tarkoittaisi sitä että asettaisimme itse omaehtoisesti venäjälle talouspakotteita joita muut eivät ole asettaneet ja jotka vahingoittaisivat nimenomaan meitä suomea ja suomalaisia

arvoisa herra puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten ja esitellään päivystyksen seitsemäs osia puhemiesneuvosto ehdottaa toisia vetoa sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

sen sijaan vaikka tätä samaa asiaa tiedusteltiin myös keskustan ryhmäjohtaja tiilikaiselta häneltä ei saatu vastausta

arvoisa rouva puhemies

lopuksi minun on pakko sanoa että ihmettelen tätä nykyistä ihmisoikeuskeskustelua suomessa ja käsitykseni mukaan vähän muissakin länsi euroopan maissa

me sanomme eri päivät me sanomme eri tunnit ja sitten riippuu neliömäärästä riippuu siitä onko maalla vai kaupungissa riippuu siitä mitä myydään ja niin edelleen

haluan todeta että kun tuon kriittisiä näkökohtia nyt puheenvuorossani esiin niin kritiikki kohdistuu osin myös näihin oikeusasiamiehen tulkintoihin ja haluan myös erikseen sanoa että lakiesityksessä on paljon positiivisia asioita mutta tässä tuon tietysti lähetekeskustelussa esiin niitä asioita joissa toivoisin tarkempaa harkintaa

en tiedä onko tämä asia vaikuttanut

ei vaan meidän ratkaisumme on lähtömaiden painostaminen ja auttaminen jotta ne panostaisivat omien kansallisten vähemmistöjensä tässä tapauksessa juuri romanien olosuhteiden parantamiseen

oppositiossa aina uskotaan rajusti siihen siis kaikki puolueet silloin kun ovat oppositiossa uskovat siihen että kun vain talouskasvua ja työllisyyttä edistetään niin ei tarvita sopeutustoimia

kuulemisen järjestäminen on hänen mukaansa ongelmallinen laillisuusvalvojien oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen kanslian riippumattomuuden näkökulmasta

kolmanneksi herra puhemies kun edustaja ville niinistö ja monet muut vastustajat sanovat että tämä kaikki pitäisi kohdentaa ja tämä kaikki investointi tehdä kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin niin kysyn

edustaja heinäluoma sanoi että jos tämä nyt menee vinoon sitä kautta että palkansaajille annetaan tämä työtulovähennys joka ei koske eläkkeensaajien tuloa niin se on sitten siitä eteenpäin vinossa

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja periaatteellisesti olen sitä mieltä että meidän lainsäätäjien ei pitäisi ollenkaan puuttua tällaiseen asiaan

näin kai se vähän on että kun kansanedustajien palkat nousevat niin silloin media antaa ymmärtää että kansanedustajat päättävät niistä itse ja sitten kun kansanedustajien palkat eivät nouse vaan kaksi vuotta esimerkiksi pysyvät paikallaan media eikä kukaan muukaan kerro niistä kansalle mitään

no tämä ei ole lainkaan ennenkuulumatonta että valiokunta näin toimii

arvoisa herra puhemies

oikein todella nämä edellisetkin ovat olleet erittäin hyviä muutoksia mitä olen esitellyt tänä iltana mutta tämä erityisesti lämmittää minun sydäntäni

alanko kahiluoto te ette ymmärtänyt näköjään sitä argumentointia minkä vyörytin esiin että jos tämä on perustuslakimme vastaista koska se kohdistuu käytännössä romaneihin niin miten me olemme voineet säätää ja miten me voimme jatkossa säätää lukuisia lakeja jotka myös käytännössä kohdistuvat tiettyihin kansalaisryhmiin

kuitenkin hyvin laajasti ne jotka asioita hyvin ymmärtävät ja ainakin minua paremmin ymmärtävät ovat sitä mieltä että mikäli kreikka tai joku muu euromaa menisi hallitsemattomasti maksukyvyttömäksi siitä seuraisi sellainen tartuntavaikutus joka ulottuisi hyvin kielteisenä myös suomen talouteen

edustaja tiilikainen kun niin kauniisti sanoitte ryhmäpuheenvuorossa että jäi epäselväksi hallituksen näkemys tästä aikataulusta niin nyt minä sanon että minulle jäi epäselväksi mikä oli teidän näkemyksenne tästä aikataulusta eli voisitteko edustaja tiilikainen nyt kertoa mikä on keskustan näkemys tästä asiasta

emme me säädä myöskään milloin esimerkiksi toimistot saavat olla auki tai valtion virastot tai tehtaat vaan näiden aukioloajat käyttöajat määräytyvät sopimuksissa joita tehdään

arvoisa herra puhemies

pääministeri kiviniemi ja ministeri pekkarinen teidän puolueenne oireilee näin vaalien alla sekä täällä eduskunnassa että muuallakin

jokainen meistä tietää että oikeuskansleri ja oikeusasiamies antavat vuosittain kertomuksen eduskunnalle joka kertomus käsitellään perustuslakivaliokunnassa ja totta kai valiokunnalla on silloin tilaisuus ottaa kantaa myös yksittäisiin tulkintaratkaisuihin

arvoisa herra puhemies

no siksi että meillä on nyt parisenkymmentä vuotta ollut tällainen doktriini perusoikeusdoktriini että kaikki perusoikeusrajoitukset on säädettävä laintasoisesti

eli jos te olette sitä mieltä että tilanne on nyt tasapainossa niin ilmeisesti ette ole tuolla vaalikentillä törmänneet siihen eläkeläisjoukkoon joka puhuu tästä eläkkeensaajien niin sanotusta raippaverosta jonka katsovat jo kärjistäneen tätä tilannetta eläkkeensaajien ja palkansaajien välillä

edustaja vehviläinen tästä normienpurusta nosti esimerkiksi sen että säädetään tällainen lapsivähennys jolla osin kompensoidaan lapsilisäleikkausta